asia käsitellä kun häneltä oli kunnon ilta kolmekymmentäkahdeksan päivittää lakiehdotuksen sisällöstä pantiin pöydälle tähän täysistuntoon tämän päivän ensimmäisessä täysistunnossa

suomalaisyritysten tuotteita ja palveluita ei maailmalla enää osteta entiseen malliin mikä näkyy vaihtotaseen heikkenemisenä

edelleen perustelut kalvot esittää kysymyksen ilmottautumaan painamalla

yli paikalla olevia ministereitä siirtymään

lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina kans myös kolmas kymmenettä

välikysymykseen

romeo ikioma

vastaukset kirjallisin

edelleen perustelutkaan vox esittää

käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksitoista

ainoa käsittelyyn ristola parrestoksen ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus timo soinin ynnä muuta

metrossa siis pysyy pääkysymyksiä vastaava työministerille kyllä paikalla kymmenistä

ilmottautumaan poimimalla ettei painiketta nousemalla

lähetekeskustelua varten pistellä porrastuksen ensimmäinen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto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

yhden vakavan viemistä siirtymään

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja soinille välikysymyksen esittämistä varten

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

etelän urheilusta jotka ovat

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

jaamme keskustelun kun meillä on useampi ministeri seuraavalla tavalla

we painiketta ja nousemalla

marraskuu

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

dei debattena viedä mut kiven

keskustelu oli puolet

ja kylän edustaja ottamaan seisomaan ja painamalla p painiketta

päivystyksen ensimmäisenä asiana valiokuntien lausunto

yhden ministereitä siirtymään ministeri

axel

ilmottautumaan painamalla työ painiketta nousevan

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

keskustelu jos

puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti huomautan että kyselytuntihan on perinteisesti ennen kaikkea oppositiokansanedustajien ja hallituksen välinen vuoropuhelu

ensin päätetään valiokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

ministerillä ilmottautumaan

pääministeri jyrki katainen ja ministerit jutta urpilainen erkki tuomioja alexander stubb jan vapaavuori henna virkkunen jari koskinen paavo arhinmäki anna maja henriksson merja kyllönen susanna huovinen carl haglund ja mitä ne ovat

keskustelu

ulkoisen valiokunnan selväksi edustusinen maine bulls oli kunnes yksi ehdokaslistojen mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi anni sinnemäen ja puolustusvaliokunnan jäseneksi tuija braxin

ja nyt uusi yritys olkaa hyvä

toutaimet vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi paula lehtomäen ja talousvaliokunnan jäseneksi antti kaikkosi

toisen käsittelyn estämään päivystyksen ensimmäinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

parmalatin painiketta nousemalla se

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti hallintovaliokunnan varajäseneksi anne holmlundin ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan varajäseneksi edustaja artus

ilmeisesti ministeri urpilaisella on este joten menemme suoraan keskusteluun

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä arto satonen ja varajäsenyydestä eero suutari sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä markku eestilä

talousarviota täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina kosmos toinen marraskuuta

ja pyydän edustaja

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

nyt pyydän keskittymää päivänä tietysti huomio edustaja

keskustelu

uudet vientialat ja yritykset eivät ole riittäneet korvaamaan toisten alojen ja yritysten menetyksiä

yhdellä suhde ministereitä siirtymä ministeri vai

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

brede varten hänelle muutto on vene nosteta viedä mut jalonen muistaa hyvin laitosta eri

arvoisa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi riitta myllerin hallintovaliokunnan jäseneksi johanna ojala niemelän ja varajäseneksi mikael jungnerin lakivaliokunnan jäseneksi mikael jungnerin liikenne ja viestintävaliokunnan jäseneksi hanna tainion ja varajäseneksi antti lindtmanin tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi antti lindtmanin ja varajäseneksi johanna ojala

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

ainoa käsittelylistalla valtioiden selontekoon kaksi kautta kaksituhattaneljätoista nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta